mutta jään kysymään että kun perussuomalaisten keskeinen talous ja työllisyysajattelija kaj turunen on esittänyt että pienistä yrityksistä pitäisi poistaa yleissitovuus eli voitaisiin työntekijälle maksaa niin pientä palkkaa kuin yrittäjä haluaa niin vaikka saataisiinkin rikoslakiin rangaistavaksi tämä alipalkan maksaminen niin miten se voitaisiin enää todeta jos tämän perussuomalaisten keskeisen talousajattelijan kärkiteema tulisi toteutetuksi

arvoisa herra puhemies

ja sitten tämä finavia jonka te otitte esimerkiksi osoitus siitä mitä lisätalousarviolla voi saada aikaan

arvoisa rouva puhemies

sen takia meidän pitää noudattaa vastuullista politiikkaa niin että pidämme kansainvälisistä sopimuksista kiinni mutta myös vastuullisesti siten että annamme hyvät edellytykset heille jotka täältä oleskeluluvan saa

ja kun te olette nyt puhunut tästä tilannekuvasta että nyt tilannekuva on selvä ja itse sanoitte että työttömyys on ennakoitua korkeammalla mikä osoittaa että varaudutte passiivisten rahojen lisääntymiseen niin jos teillä kerran on tämä tilannekuva miksi te ette nyt tee mitään näitten työllisyysmäärärahojen kanssa

tavoite paremmasta sääntelystä on kuten tuossa aikaisemmin totesin aivan oikea ja me annamme sille tukemme

olin vähän harmissani tästä perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitäjän suhtautumisesta tähän meidän tarjoukseemme ja haluaisinkin nyt kuulla pääministeriltä miten suhtaudutte siihen

arvoisa puhemies

nyt se miten me onnistumme ennen kaikkea kotouttamis ja myös tässä turvapaikkapolitiikassa vaikuttaa todella pitkän aikaa tästä eteenpäin yli hallituskausien

suomen ulkopolitiikkaa on luonnehdittu nimenomaan tällä termillä vakauspolitiikka johon kuuluu se että suomi ja myös ruotsi ovat sotilasliittojen ulkopuolella ja toimivat vakauttavina tekijöinä

olennaista olisi nyt se että löytäisimme tästä näin tärkeästä asiasta mahdollisimman laajan kansallisen yhteisymmärryksen eikä tätä tilannetta käytettäisi päivän politiikan tarpeena ei politiikan millään laidoilla

aiotteko jatkaa tätä paremman sääntelyn valmistelua nimenomaan parlamentaarisena yhteistyönä

jos aiotte niin me sosialidemokraatit olemme valmiit ojentamaan yhteistyön kättä

olen tismalleen samaa mieltä

ja sitten kun täällä kehotettiin ja kannustettiin myös kansanedustajia osallistumaan tähän työhön ja tunnistamaan niitä kohtia joissa lainsäädäntö tai poliittiset päätökset vaikeuttavat kansalaisten arkea niin ainakin yhden sellaisen löydän tuolta hallitusohjelmasta

edustaja paateron ja rinteen esille ottama ajatus siitä että perustettaisiin turvapaikka ja kotouttamisohjelman parlamentaarinen työryhmä

on tärkeää että ne voimat jotka ovat olleet tämän linjan takuumiehinä ja naisina tekevät tiivistä yhteistyötä myös jatkossa

arvoisa herra puhemies

kyllä todellakin aiheutui tarve saada nyt vastauspuheenvuoro koska mietin kuulinko nyt oikein

on ehkä yhteenvetona minusta todettava että tässä salissa niin kuin sanottu kaikki ovat sitä mieltä että alkoholi ja ruori tai mikään muukaan laite sinänsä jota voi ajaa eivät kuulu yhteen eli tässä suhteessa signaali on yhteinen

nyt näiden useiden puheenvuorojen jälkeen alan päästä kartalle mitä täällä erityisesti keskustasta on peräänkuulutettu eli hyvä investointi mutta nyt pitäisi vielä lykätä ennen kuin tulee strategia

onko nyt todella niin että meillä on siis täällä eduskunta joka yksimielisesti yhdessä on edellyttänyt sitä että suomen pitäisi ajaa sitä linjaa että vanhat omakotitalot vapautetaan näistä energiatodistuksista

nyt tämä vuokra asuntoihin tuleva tulorajoite joka edellyttää ison valvontakoneiston luomista vuokra asuntoyhtiöihin jossa ihmisten tuloja ryhdytään voisi sanoa kyttäämään että jos otat esimerkiksi vuoropäällikön paikan niin uhkana on se että lennät omasta vuokra asunnosta ulos saattaa luoda aika ison työllistämisen esteen ja negatiivisen kannustimen sille että ottaisi uutta tai paremmin palkattua työtä vastaan

tässä talous ja työllisyystilanteessa siihen ei kuulkaa ole varaa

sitten on tietysti totta että tässä on ongelmia jotka liittyvät siihen että jos tehdään sellaista lainsäädäntöä joka johtaa sitten siihen että valvonta on niin heikkoa että se lainsäädännön noudattaminen vähenee ja kiinnijäämisriski laskee niin sekään ei ole kyllä kovin hyvä asia

suomea uhkaa työttömyyskriisi

näin se on arvoisa puhemies että tätä maailmaa parannetaan askel kerrallaan ja täällä suomessa parlamentaarisessa järjestyksessä sitä parannetaan erityisesti hallituksesta

nyt siis meillä on täällä valiokunnan mietintö joka on jyrätty hallituspuolueiden enemmistöllä läpi ja jossa autotallitkin nyt laitetaan tämän energiatodistuksen piiriin

meidän suomalaisen lainsäädäntömme vahvuus on ollut se että me olemme täältä tuottaneet vaan sellaista lainsäädäntöä jota voidaan valvoa

mutta todella mitä tulee tähän alipalkan maksamisen kriminalisointiin niin nyt näitä esityksiä yleissitovuuden poistamiseksi on kuultu tässä koko kevät pitkin matkaa

jos on niin että lentoliikennestrategia on tulossa ainakin luonnoksena vuoden loppuun mennessä niin kyllähän silloin tähän ehtii vaikuttaa eikö näin

ja toisaalta sitten eräs vuokra asuntoyhtiö arvioi että tämän byrokratiakoneiston jolla tätä valvotaan luominen on aika kallista niin kallista että se saattaisi nostaa vuokria jopa puolitoista prosenttia

viimeksi tänään on viitattu siihen että pitäisi olla mahdollisuus sopia toisin että ikään kuin työnantaja ottaa porstuaan työntekijöitä kysyy että kuka on valmis tulemaan halvimmalla tekemään

ovatko seuraavana vuorossa koirankopit

mitä tulee näihin maksuihin mitä enemmän virtaa volyymia mitä enemmän matkustajia sitä helpompihan on pitää yksikkökustannukset kurissa eli mitä nopeammin investoinnit liikenteeseen sitä paremmin pystytään pitämään kustannukset kurissa myös maakuntakentillä

jos katsotaan eri hallitusten päätöksiä suhteessa siihen mitkä ovat eriarvoistaneet tai tasanneet kuntien eroja niin todetaan vaikka että vanhasen ykköshallituksen päätös nostaa voimalaitosten kiinteistöveron ylärajoja eriarvoisti kuntia koska toiset kunnat saivat paljon paljon enemmän siinä rahaa kuin toiset

sitten kun tähän yhdistää sen mitä tälle valvonnalle tapahtuisi tämän ratsiaesimerkin myötä niin tästä näkökulmasta voi sanoa että sinällään ei välttämättä perusteluja olisi mutta painotan edelleen tätä lainsäädännön selkeyttä joka liittyy nimenomaan tähän ammattiliikenteen ja huviveneilyn väliseen rajaan

jos me annamme sanella niin samalla se vie pohjan pois niiltä toimilta joita tässä on yritetty tehdä sen puolesta että yrittäjät olisivat tasavertaisessa asemassa ja toisaalta työntekijää arvostettaisiin

kun nyt näitä puheita on kuunnellut niin kyllä tulee se käsitys että kaikilla on näistä tavoitteista yhteinen käsitys siis ainakin mikäli minä olen ymmärtänyt että tavoitteena on jos on pompottelun vähentäminen nimenomaan saamalla laajoja kokonaisuuksia ja parantamalla hoitoketjuja

mutta mitä tulee vielä tähän kannetaanko huolta kuntien eriarvoisuudesta niin kun edustaja korhonen täällä peräänkuulutti että olisi pitänyt sairastavuuskertoimen kriteerin olla thln esittämän painoarvon mukainen niin vastauksena edustaja korhoselle

se veisi pohjan pois tältä ajatukselta tehdä alipalkkaus rangaistavaksi

jos näin olisi menty tämän teidän esityksenne mukaan tai thln esittämän painoarvon mukaan niin edustaja lohen huoli kuntien välisestä eriarvoisuudesta olisi vielä suurempi esimerkiksi monen länsisuomalaisen kunnan osalta

mutta kyllä tässä salissa kun voidaan olettaa että säädellään sellaista lainsäädäntöä jota on noudatettava täytyy myös säätää sellaista lainsäädäntöä joka on johdonmukaista ja tässä on nyt johdonmukaisuusongelmia

ja kustannuksia säästyy saamalla vaikuttavampia palveluja niin että se hoito saadaan oikeaan aikaan siis ei niin että kun ihminen menee terveyskeskukseen ensin jonotetaan sitten sieltä lähetetään sairaalaan labran kautta sieltä tullaan takaisin ja vasta sen jälkeen huomataan että kyseessä olikin mielenterveyssairaus tarvitaan sosiaalipalveluita tai mielenterveyspalveluita

kyllä näyttää siltä että maamme eläkkeensaajat ovat nyt hämmentyneitä

se oli kyllä ennen vaaleja tiedossa niin kuin äsken kuultiin tässä myös edustaja kallin osalta että keskusta viime vaaleissa ajoi kireämpää verotusta eläkkeensaajille suhteessa palkansaajiin

jatkossa tietysti olisi hyvä että nämä katsottaisiin jo ministeriövaiheessa valmiiksi

kun tämä kokonaisuus on hanskassa siinä on vahva ohjaus niin silloin syntyy vaikuttavampia palveluja ihmiset saavat parempia palveluja ja syntyy säästöjä

nyt kysyn hallitukselta että jos on niin että nämä tavoitteet ovat edelleen pohjalla niin mitä te vastaatte niiden asiantuntijoiden kritiikkiin jotka ovat olleet huolissaan siitä että nyt kun te liitätte tämän markkinamallin niin itse asiassa silloin tästä integraatiosta paremmista palveluketjuista saadut hyödyt jäävät saavuttamatta

eniten ehkä on mietityttänyt se että täällä salissa on tietysti paljon keskitytty näihin perussuomalaisten takinkäännöksiin oli sitten kyse kreikasta tai oli sitten kyse siitä että työmies on palkkansa ansainnut ja nyt pakkoleikataan palkkaa mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt todella se että valtiovarainministeri stubb totesi todella ennen vaaleja

näin esimerkiksi pisimpään sote uudistusta seurannut professori jussi huttunen on todennut että tässä on suuri riski

pitää katsoa mistä verotulot tulevat ovatko ne reiluja

arvoisa pääministeri kysyin teiltä oletteko valmiita ottamaan opposition aidosti mukaan antamaan mahdollisuuden vaikuttaa

kun edustaja ruohonen lerner tässä kyseli onko näitä perussuomalaisten aikaisempia varjobudjetteja luettu niin kyllä olen lukenut

miksi tämä perusfilosofia on teillä muuttunut arvoisa valtiovarainministeri

vahvistetaan julkisia palveluja täydennetään niitä yrityksen kolmannen sektorin palveluja ja käytetään nykyistä kapasiteettia jonojen purkamiseksi

se osoittaisi johtajuutta

mutta arvoisa puhemies kyllä ilahduin siitä että soini koko kesän ja syksyn puhui siitä että teollisuudelle ei lisäkustannuksia sivukuluja on alennettava ja nyt näyttää siltä että perussuomalaisten eduskuntaryhmä on kävellyt soinin yli tässä asiassa

on tärkeää että meillä näinä aikoina kun todella on niin että ihmisten kokemus turvallisuudentunteesta heikkenee on se sitten aiheellista tai ei itse asiassa edustaja elsi katainen tästä hyvin puhui että joskus ehkä vähän liikaakin annetaan joillekin tekijöille painoa on tärkeätä että että sillä meillä valtion johdossa henkilöitä jotka erittäin rauhallisesti ja kuitenkin inhimillisellä otteella tässäkin tilanteessa pitävät huolta siitä että ikään kuin järjestys säilyy myös yhteiskunnan ilmapiirissä

arvoisa puhemies

näissä talousarvioaloitteissa kiinnitetään huomiota myös tähän harmaan talouden torjuntaan joka tässä oli myös äsken kyselytunnilla esillä

sikäli on hyvä kun aina käydään keskustelua siitä mikä on opposition rooli onko se vain räksyttää vai esittää vaihtoehtoja hallituksen politiikalle

haluan kiittää

on hyvä että tässä tilanteessa sisäministerinä on ollut petteri orpo joka myös turvapaikkapolitiikkaan ja maahanmuuttopolitiikkaan on tuonut järkeviä esityksiä ja varmasti tuo jatkossakin

tässä on muuten hyvä esimerkki siitä että kun oppositio on esittänyt vaihtoehdon hallituksen politiikalle muun muassa juuri niistä harmaan talouden torjunnan resursseista joista täällä kyselytunnilla puhuttiin jotka siis oppositio jo aikaisemmin täällä esitti jotka ovat nyt käsittelyssä niin näyttää siltä että sillä on vaikutusta mitä täältä sanotaan

toivomme että tällä linjalla hallitus jatkaa se kuuntelee opposition viestejä vaikkakin on tietenkin niin että kun tässä äsken valtiovarainministeri stubb kovin leveällä hymyllä otti näitä kiitoksia vastaan niin olisi kuitenkin syytä muistaa että tässä on nyt asia ja ongelma jonka hallitus itse aiheutti tekemällä nämä leikkaukset ja sen jälkeen korjasi

haluan kyllä palata siihen minkä edustaja kivelä otti esiin että tässä salissa tai siinä toisessa salissa viime kaudella itse asiassa käsiteltiin jopa välikysymys välikysymys siitä oliko silloinen hallitus onnistunut turvaamaan poliisien määrän ja resurssit

nyt sitten sanottiin että tämä on suuri voitto joten tässä suhteessa harmaan talouden torjunta otti ensin ison taka askeleen

silloinen perussuomalaisten ykkösasiantuntija edustaja pirkko mattila hallintovaliokunnan puheenjohtaja silloinkin perusteli välikysymystä sillä että hallitus ei ole onnistunut vakiinnuttamaan poliisien määrää hallitusohjelman tasolle

siis onko se soinin linja vai onko se eduskuntaryhmän linja jossa lähdetään siitä että näitä sivukuluja saa nostaa niitä saa korottaa

ja todella mitä tulee näihin kuntien valtionosuuksiin nyt eduskuntaryhmän puheenjohtaja juuri sen tässä myönsi että toisin kuin aikaisemmin perussuomalaiset olisivat vain vähän vähemmän leikkaamassa kuntien valtionosuuksista

onko kivelä nyt välikysymyksen paikka tästä

uskon että täältä salista löytyy niin oppositiosta kuin hallituspuolueistakin tukea näille opposition tekemille hyville talousarvioaloitteille

olisikin ollut tietysti hienoa jos joku hallituksen puolelta olisi ollut vastaamassa tai ehkäpä joku hallituspuolueen kansanedustaja voisi vastata millä aikataululla ja miten tämä harmaa talous aiotaan nyt hoitaa

en tiedä kuulinko oikein mutta olin kuulevinani että valtiovarainministeri totesi tästä finavia investoinnista että valtio on sanatarkka sitaatti vähän avittanut sitä investointia

siis että on vain vähän avittanut niillä päätöksillä joita on tehty

sen lisäksi että kolme neljästä suomalaisesta asuu alueella jossa lääkärin luokse pääsy kestää yli kaksi viikkoa kahden viimeisen hallituskauden aikana myös palveluverkossa on tapahtunut muutoksia

arvoisa puhemies

opposition tehtävä on tuoda vaihtoehtoja ja nyt kun kerran edustaja katainen ilmoitti että suuri uudistus on ollut se että valtionosuuksia on leikattu niin odotan keskustalta vaihtoehtobudjetissa kaikkien valtionosuusleikkausten perumista tältä hallituskaudelta

me kaikki tiedämme että nykymeno johtaa rapautumiseen valtavaan keskittymiseen nykymeno johtaa siihen että voi olla että ihmisten henki ja terveys on uhan alla

mutta totean vielä

käyttäkää sitä jakovaraa nyt syksyllä on jo liian myöhäistä

nyt kun tämä on saatu oikeille raiteille pakko on unohdettu karttaharjoitukset on unohdettu tämä tehdään alhaalta ylös yhteistyöllä niin tulkaa mukaan yhteistyöhön

olin sen takia tyytyväinen kun timo soini pari päivää sitten tässä sanoi että duunari on palkkansa ansainnut

ja mitä tulee tähän rahoitusperiaatteeseen niin en minä lähde tämmöisenä ensimmäisen kauden rivikansanedustajana hyppimään perustuslakivaliokunnan tontille

tehdään meidän lapsille sellainen yhteiskunta jossa palvelut hoidetaan myös ensi ja sitä seuraavalla vuosikymmenellä ja unohdetaan tämä pikkupolitikointi ja nokittelu

mutta nyt tilanne on se että jos vaikkapa antaa äänen uudellamaalla perussuomalaisille niin on mahdollista että sen äänen turvin eduskuntaan pääsee esimerkiksi pirkko ruohonen lerner jonka mielestä teollisuustyöntekijöillä on liian isot palkat ja joka kannattaa yleissitovuuden poistamista joka käytännössä pudottaisi alipalkan maksamisen kriminalisoinnilta pohjan pois

se olisi varmasti aikamoinen teko näin ensimmäisellä kaudella

ja sitten vielä mitä tulee tähän mikä kriteeri tässä on tärkeä ja mikä ei niin itse asiassa sekä viime viikolla että tällä viikolla tässä moni opposition edustaja käytti nimenomaan suurin osa ajasta käytettiin tämän työpaikkaomavaraisuuskriteerin läpikäyntiin ja sen takia siihen tartuttiin

ainoa varma tapa jos on sitä mieltä että työntekijä on palkkansa ansainnut alipalkan maksaminen pitää kieltää ja harmaata taloutta pitää torjua ainoa vaihtoehto silloin uudellamaalla on äänestää sdptä

vanhasen kakkonen yritti ei saanut aikaan päätöksiä

ehkä tähän nyt sitten lopuksi voisi vielä todeta että jos jotain voimme tästä oppia sekä näiden edellisten hallitusten saamattomuudesta että sitten tämän prosessin uudistamisesta on se että jatkossa ei saa antaa kulua liian kauaa kun valtionosuusjärjestelmän kriteereitä tarkastellaan vaan niitä pitäisi vähän niin kuin juoksevasti tarkastella itse asiassa joka hallituskaudella

arvoisa herra puhemies

laitankin sydämeeni nämä puheenvuorot joita on käytetty täällä opposition taholta

osin tähän vikmanin puheenvuoroon viitaten vaikka tästä nyt ei nato keskustelua tehdä sanon että minusta se osoittaa sen että on todella tärkeää että erityisesti ne puolueet jotka ovat suomen pitkän vakaan ulkopoliittisen linjan vakauspolitiikan johon kuuluu se että suomi pysyy sotilasliittojen ulkopuolella ja se on vakauttava tekijä kannalla kaikki ne voimat nyt tekevät tiivistä yhteistyötä sen voi tässäkin todeta

vaikka itsekin nyt tätä lakiesitystä joiltakin osin tässä ehkä vähän pehmein sanoin kritisoin niin sen verran täytyy nyt puolustaa ja kommentoida edustaja niikon puheenvuoroa että kun tässä esityksessä perustellaan myös sitä miksi huumausaineiden käytössä ei ole nollatoleranssia vesiliikenteessä niin se ei ole sisäisesti ristiriidassa koska huumausainerikos on sikäli jo rikoslaissa